arvoisa puhemies

monessa puheenvuorossa on pohdiskeltu sähkönkulutuksen ennakointia miltä se mahdollisesti näyttää

meillähän on yhtäällä ollut riippumattomien asiantuntijoiden arvio metsäntutkimuslaitoksen pöyryn muitten riippumattomien asiantuntijoiden ja työ ja elinkeinoministeriön energiaosaston arvio siitä miten metsäteollisuuden kulutus kehittyy

ydinvoima on siis aivan ainutlaatuinen ja monessa suhteessa aivan ainutlaatuisen riskialtis ja haitallinen energiamuoto ja siksi sitä tulee käsitellä myös hieman eri tavalla

toisaalta meillä on ollut alan oman etujärjestön arvio siis etujärjestön jonka jäsenistä osa on mahdollisesti kiinnostunut myymään sähköä ja tekemään sähkön myynnistä uuden liiketoiminta alueen

no nyt näitten kahden välillä pitäisi valita

jos kuitenkin käy niin että todellisuudessa ydinvoimalan rakentaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin meille on arvioissa uskoteltu jos käykin niin että ydinvoimalan rakentamisaika on selvästi pitempi kuin meille periaatepäätöshakemuksissa esitetään silloinhan ydinvoima ei olekaan niin edullinen energiantuotantotapa kuin nyt laskelmissa väitetään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

koko hallituskauden toimilla vihreän verouudistuksen mittaluokka lähentelee jo miljardia euroa mikä meidän budjettimme loppusumma huomioon ottaen on aika iso muutos neljän vuoden sisällä

kiitos

tämä on selvästi alle promillen koko suomen maapinta alasta

vihreä verouudistushan yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä että verotetaan enemmän sitä mitä halutaan vähemmän ympäristön tuhoamista ja verotetaan vähemmän sitä mitä halutaan enemmän eli työtä ja työn teettämistä

no jos nyt unohdetaan sellaiset pienet yksityiskohdat joita periaatepäätöksistä käy hyvin ilmi kuten että esitetään ydinvoiman lisärakentamisen edellyttävän lisäsatsauksia ydinvoima alan osaamisen vahvistamiseen ja siihen kuuluvaan koulutukseen mikä maksaa tietysti yhteiskunnalle sitä että yhteiskunnan on maksettava ydinvoimalaitosten läheisyydessä väyläinvestointeja jälleen kerran lasku tulee veronmaksajille

kun vielä tuulivoimaa etenkin pitemmällä tulevaisuudessa on järkevää sijoittaa erityisesti merialueille ei puhuta mitenkään ylettömän suuresta pinta alasta eikä ylettömän suuresta määrästä tuulivoimaloita

arvoisa puhemies

budjettiesitys sisältää paitsi mittavia satsauksia uusiutuvaan energiaan joita on tässä edellä jo syystä kiitelty myös lisäpanostuksia energiatehokkuuden parantamiseen

tässä suhteessa vihreä verouudistus on hyvin tarpeellinen nykyisessä tilanteessa jossa meidän pitää sekä nopeaan tahtiin leikata ympäristökuormitusta että onnistua parantamaan työllisyystilannetta

ydinvoiman lisärakentaminen aiheuttaa ainakin kolmessa suhteessa todennäköisesti merkittäviä lisäkustannuksia veronmaksajille

huomattava potentiaali on siellä ja näinä talouden synkkinä hetkinä on hyvä muistaa että energiatehokkuushan parantaa sekä meidän taloutemme että yritystemme kilpailukykyä koska energialasku pienenee

toinen on toisaalta tämä ympäristökuormituksen vähentäminen mutta toisaalta samalla valtiontalouden vahvistaminen ja sitä kautta meidän hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituspohjan turvaaminen

näillä energiatehokkuustoimikunnan esityksillä on myös hintalappu joka sieltä mietinnöstä on löydettävissä

kysyisin ministeri pekkarisen arviota kuinka hyvin teidän mielestänne nyt tähän budjettikirjaan on saatu mahtumaan näitä energiatehokkuuden edellyttämiä määrärahoja ja minkälaisia tärkeimpiä lisätarpeita saattaa olla vielä jonossa

moneen otteeseen on tuotu esiin se että meidän ydinvastuulainsäädäntömme ei ole ajan tasalla ja ydinvoimaloiden omistajat eivät vastaa kaikista niistä kustannuksista joita mahdollinen ydinvoimalaonnettomuus voisi aiheuttaa

ensinnäkin siis se että sähkön ja polttoaineiden verotusta melko reippaastikin korotetaan ylipäätään kannustaa energiankäytön tehostamiseen

asko seljavaara olisi toivonut

kuka tästä maksaa

toiseksi sillä että korotetaan nimenomaan fossiilisten polttoaineiden ja turpeen verotusta mutta samaan aikaan ei puututa uusiutuvien energialähteiden verotukseen kannustetaan vahvasti vaihtamaan kotimaiseen uusiutuvaan energiaan siellä missä se on mahdollista

suomessa on fiksusti rahastoitu varoja ydinjätteen loppusijoitukseen ja ydinvoimaloiden purkamisesta aiheutuviin kustannuksiin

ja kolmantena elementtinä kautta nyt koko tämän energiaverotuksen tuodaan mukaan vahva päästöporrastus mikä tarkoittaa sitä että eri polttoaineiden välillä valittaessa tulee voimakas kannustin valita aina mahdollisimman vähäpäästöisiä polttoaineita

mutta jos katsotaan kansainvälisiä kokemuksia ydinvoimaloiden purkamisen kustannuksista ne tuppaavat olemaan huomattavan korkeita ja usein jopa moninkertaisia verrattuna niistä aiemmin esitettyihin arvioihin

alkuperäisessä valtiovarainministeriön valmistelemassa esityksessä oli julkisuudessa hyvin esillä ollut ongelma se että maakaasun veron moninkertaistaminen yli yön olisi saattanut lyhyellä aikavälillä alhaisten päästöoikeuksien oloissa johtaa siihen että ainakin joillakin paikkakunnilla vähäpäästöistä maakaasua olisi korvattu runsaspäästöisemmillä kivihiilellä ja turpeella

me emme tiedä mikä on ydinjätteen loppusijoittamisen todellinen hinta aikanaan

on täysin mahdollista että nyt ydinvoimayhtiöiltä kerättävät rahastoitavat varat eivät riitä kaikkiin näihin kustannuksiin ja jos ne eivät riitä kuka laskun maksaa

liikenneministerin työhän on suunnilleen sellaista että menee minne päin suomea tahansa siellä ovat paikalliset kunnanisät ja äidit nipun kanssa kertomassa että tänne tarvitaan rahaa

suomalaiset veronmaksajat

no pulmanahan näissä vähän on se että kun hankkeita ei vertailla kunnolla vertailukelpoisin perustein niin saatetaan päätyä sellaisiin hankkeisiin jotka eivät välttämättä ole niinkään kokonaisuuden kannalta järkeviä

mieto harmitteli sitä että täällä on taipumusta poimia vain rusinat pullasta

nyt hallitus on päätynyt rahoittamaan espoon länsimetron jatkoa jonka hyötykustannus indeksin arvioidaan olevan selvästi alle ykkösen ehkä tuolla puolikkaan paikkeilla

toiseksi samaan aikaan hyvin oletettavasti päästöoikeuksien hinta päästömarkkinoilla nousee mikä parantaa maakaasun kilpailukykyä suhteessa runsaspäästöisiin polttoaineisiin

muistuttaisin kuitenkin että uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen on meitä laillisesti sitova velvoite joka meidän on tehtävä ja täytettävä joka tapauksessa riippumatta siitä mitä mieltä olemme ydinvoimasta

ja kolmantena elementtinä myös on se että jos nyt sitten tulevina vuosina vielä näyttää siltä että syystä tai toisesta polttoaineiden tai päästöoikeuksien hinnankehityksen takia saattaisi olla vaara maakaasun korvautumisesta runsaspäästöisemmillä polttoaineilla niin silloin vielä hallituksella olisi hyvinkin aikaa palata tähän verotasoon

nyt ministeri kysyisin teiltä

voitaisiinko vaikka pitää ajantasaista rekisteriä eri liikennehankkeista jotka odottavat mahdollisuutta päästä rahoitettaviksi ja tuoda eduskunnalle niistä vertailukelpoinen tieto jotta sitten voidaan punnita eri hankkeiden hyviä ja huonoja puolia

ensinnäkin niin kuin on moneen otteeseen todettu ja itsekin olen tuonut keskustelussa esiin on esitetty useita erilaisia vaihtoehtoja ydinvoiman lisärakentamiselle siis sellaisia vaihtoehtoja joissa suomen sähköntarve turvataan vähäpäästöisesti ilman venäjän sähkön tuontia ja ilman lisäydinvoimaa

mutta lopputuloksena tämä korjattu hallituksen energiaveroesitys on ympäristön kannalta ensiluokkainen

sillä kannustetaan energiankäytön tehostamiseen sillä vahvasti rohkaistaan leikkaamaan fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttöä ja toisaalta vielä rohkaistaan lisäämään kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä

no onko esitys täydellinen

uskon että se on asia johon seuraavalla hallituskaudella valtiontalouden tiukassa paineessa on varmaankin syytä palata ja miettiä onko meillä varaa kun rahasta ylipäätään on tiukkaa tukea turpeen käyttöä tämän kaltaisilla verotuilla enää tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

yritystukiahan on karkeasti ottaen kahta sorttia säilyttäviä ja uudistavia ja tämä innovaatiotuki on jälkimmäistä laatua eli uudistavaa ja sen takia pidän sitä ihan tässä tilanteessa perusteltuna

hallitusohjelmassa todetaan että otetaan käyttöön valtakunnallinen joukkoliikenteen lippujärjestelmä jossa yhdellä matkakortilla voi matkustaa kaikissa joukkoliikennevälineissä

kannustaisin kovasti tällaisen väitteen kannattajia esittämään yhdenkin uskottavan luvun jonka mukaan tuulivoimateollisuuden yrityksille sähkön hinta on merkittävä kustannustekijä sellaisen yhdenkin luvun joka osoittaa että sähkön hinta on tuulivoimateollisuuden lopputuotteiden hinnasta merkittävä

on vaarana että sekä maa että biokaasun käyttö liikenteessä ei välttämättä yleisty tai voi jopa taantua nyt esitettyjen veroratkaisujen takia

arvoisa puhemies

pisara hankkeesta monet edustajat muun muassa edustajat rajamäki saarinen ja karimäki ovat tuoneet hyvin esiin minkälaisia etuja siihen todennäköisesti liittyy

eli samaan aikaan keskustan kansanedustajat ovat sitä mieltä että ratoihin ei saa laittaa niin paljon rahaa kuin nyt liikennepoliittisessa selonteossa on päätetty tehdä ja kuitenkin heti samaan hengenvetoon ollaan vaatimassa juurikin oman vaalipiirin ratahankkeille lisää valtion rahaa

kolmantena elementtinä sinänsä fiksussa liikennepolttoaineiden päästöporrastuksessa ei valitettavasti huomioida kaikkia polttoaineiden päästövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta

varmaan se olennainen kysymys on se että jos on käytettävissä suuruusluokkaa miljardin euron potti niin onko juuri pisara hanke se jolla saadaan sillä rahasummalla kaikkein suurimmat hyödyt

no sivuutetaan se että kaikki tuntemani teknologia asiantuntijat tekesistä vttltä ja sitralta ovat tästä väitteestä eri mieltä sivuutetaan hetkeksi se

tämä johtaa siihen että nurinkurisesti voitaisiin verotuksella tukea hyvin runsaspäästöisten palmuöljyyn perustuvien biopolttoaineiden käyttöä ja se ei olisi pitkällä aikavälillä kovinkaan kestävää

minäkin kannatan realismia ilmastopolitiikassa

meillähän on monia muitakin tärkeitä hankkeita kuten vaikka raide jokeri joka voisi tuottaa myös monia näitä aiemmin mainittuja välttämättömiä

saatan tosin tarkoittaa sillä eri asiaa kuin esimerkiksi edustaja korhonen

suomalainen biokaasualan yritys greenvironment yritti sinnikkäästi vuodesta toiseen myydä erittäin ansiokkaalta vaikuttavia tuotteitaan suomeen

ensimmäinen on se että niitä vähennetään viime tingassa kun se tavoite on jo käsillä ja viime tingassa tehtävät toimenpiteet tulevat lähes aina kalliimmiksi kuin jos toimitaan varhain ja ennakoiden

mutta näine kriittisine huomioinenikin on täysin selvää että tämä energiaveropaketti on kokonaisuudessaan ympäristön kannalta erittäin hyvä

viime viikolla olin kempeleessä käymässä kiinnostavassa koehankkeessa jossa asuinalue rakennetaan täysin paikallisen uusiutuvan energiantuotannon varaan

siellä kun kysyin paikallisen hankkeen vetäjältä voisiko tällainen malli olla monistettavissa ympäri suomea hän vastasi että voisi

ei ole kotimarkkinoita

kotimarkkinat ovat aivan ratkaisevassa asemassa jos ja kun haluamme ponnistella nopeasti kasvaville kestävien ratkaisujen maailmanmarkkinoille

ja jos nämä käsiteltävät ydinvoimaesitykset nyt hyväksytään ne osaltaan murentaisivat näitten kotimarkkinoiden syntymistä ja vaikeuttaisivat meidän suomalaisten teknologiayritystemme vientiä

mutta yhtenä tekijänä on myös se että tässä saksalaisen ympäristöjärjestön tekemässä vertailussa ydinvoimalle lasketaan yhtä suuret päästöt laskennallisesti kuin hiilivoimalle

se tarkoittaa sitä että sellaiset maat jotka ottavat käyttöön ydinvoimaa kuten suomi on aiemmin päättänyt tehdä pärjäävät huonosti vaikka se ei sinänsä lisäisi päästöjä

eli ydinvoimasta laskennallisesti rokottava tekijä on mukana näissä vertailuissa ja se on yksi tekijä joka heikentää suomen sijoittumista

mutta sitten jos katsotaan joitakin muita uusiutuvan energian jakeita erityisesti tuulivoimaa aurinkoenergiaa ja biokaasua niissä kyllä saksa päihittää taas suomen ja niissä suomella olisi opittavaa saksasta

edustaja pauli kiuru pohdiskeli tätä varmaankin viime kuukausina eniten puhuttanutta aihetta voiko rosatomin osallisuus fennovoimassa aiheuttaa joitain ongelmia

arvoisa puhemies

itse toteaisin että vielä vuosi sitten en olisi ikinä voinut kuvitella että venäjä lähtee miehittämään ukrainan valtiolle kuuluvaa aluetta ja aiheuttaa epävakautta tukemalla kapinallisia itä ukrainassa

on sitten sen puolesta tai sitä vastaan niin kaikki ovat yhtä mieltä siitä että työssäjaksamista ja työhyvinvointia pitää parantaa jotta ihmiset jaksavat pitempään työelämässä

kun tämän asian puolesta vallitsee herttainen yksimielisyys yli puoluerajojen ja hallitusoppositio rajojen niin toivoisin että ministeri ihalainen voisi hieman avata sitä minkälaisia avauksia tällä puolella voidaan lähiaikoina tehdä

ja se on tuonut ainakin itselleni tiettyä varovaisuutta kun pohditaan tulevaisuutta ja sitä mikä saattaa olla venäjän valtion liikelaitoksen rooli jollain aikavälillä tässäkin hankkeessa

edustaja mattila kiinnitti huomiota hiilivuotoon ja se on tärkeä huomio ja jaan sen huolen että hiilivuoto voi olla meidän elinkeinoelämällemme jollain aikavälillä merkittävä uhka

siinä on kiinnostavaa kuitenkin panna merkille se että vaikkapa ruotsi ja saksa tuntuvat taloudellisesti pärjäävän merkittävästi suomea paremmin vaikka ruotsissa kuten hyvin tiedetään ei lisäydinvoimaa rakenneta ja saksassa päinvastoin ajetaan alas nykyisiäkin ydinvoimaloita

maantieteellisesti monet uudet markkinat ovat hyvin lupaavia ja toivoisin että ministeri vapaavuori voisi ehkä hieman avata miten näillä kasvualoilla suomi voisi edetä

jostain kumman syystä siis ruotsi ja saksa ovat vahvempia teollisia talouksia vaikka siellä ei lisäydinvoimaan nojata ja suomi jossa on valittu lisäydinvoiman tie kuitenkin pärjää huonommin myös teollisuuden suhteen

tälle tiedolle hieman ehkä vertailukohtaa tarjoaa muun muassa talouselämän tämän vuoden kysely jossa oli kysytty kansalaisilta kannattavatko he viidennen ydinreaktorin jälkeen vielä uusien ydinvoimalupien myöntämistä eli esimerkiksi fennovoimalle luvan myöntämistä

merkillepantavaa oli se että sdpn keskustan ja perussuomalaisten kannattajista kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä että uusia ydinvoimalupia ei enää kannata myöntää toisin sanoen fennovoimallekaan ei enää uutta ydinvoimalupaa kannata myöntää

itse ajattelen niin että jos fuusiovoima saadaan jollain aikavälillä taloudellisesti kannattavaksi niin se voi olla yksi mahdollinen energiatekniikka meidän tulevaisuuden paletissamme

niistä on paljon puhuttu vuosien ajan

jos jollain aikavälillä saadaan kaupalliseen käyttöön torium ydinvoimaloita niin voi olla että sellainen voi olla ainakin järkevämpi kuin nämä perinteiset tai kolmannen sukupolven ydinvoimalat

minusta ei siis kannata suhtautua ydinvoimaan sinänsä mustavalkoisesti mutta nämä tähänastiset ydinvoimahankkeet ovat kokonaisuutena arvioituna sen verran huonoja että itse en niitä voi tukea

arvoisa puhemies

kolme huomiota

toiseksi ymmärsinkö nyt edustaja pekkarisen ajatuksen oikein että silloin kun vihreät on mukana kokoomusvetoisessa hallituksessa niin sen hallituksen energiapolitiikka on vihreiden vika mutta silloin kun vihreät on keskustavetoisessa hallituksessa niin mikään sen hallituksen saavutuksista ei ole vihreiden ansiota

sitten kolmantena

edustaja pekkarinen kuuli vähän väärin sen mitä sanoin